itä

mutta varmasti koko kentän ja koko vanhempien viesti on se että meidän on pakko puuttua pitkällä aikavälillä siihen että eri puolilla suomea olevat lapset eivät tule jatkossa eri tavalla kohdelluiksi

minä uskon myös siihen toimeen että pääkaupunkiseudulla me joudumme pohtimaan väliaikaisesti myöskin sen käyttöönottoa että meidän nykyinen kruunuasunnot joka on valtion ikään kuin jäänyt jäänne siltä vuokra asuntoajalta kasarmien vuokra asunnoista voisi vielä tuottaa pääkaupunkiseudulle vuokra asuntoja silloin kun kunta tai kuntayhtiöt tai sitten yleishyödylliset toimijat sitä eivät tekisi

sen lisäksi on tulossa vielä perusparannukseen toimia ja myöskin koko asuntoketjuun maapolitiikkaan ja muihin monia monia toimia

arvoisa puhemies

minusta tämä kysymys on hyvin aiheellinen koska me keskitymme kyllä hyvin paljon yhteiskunnassa siihen että me luomme kasvua erityisesti joko tukijärjestelmien varassa tai sitten muutoin valtion toimin jotka eivät ole kuitenkaan koulutuspoliittisia toimia

sitä kautta tämä ei ole edes niin kallista kuin me kuvittelisimme

jos tämä kysymys on tullut käsiteltyä seuraava kysymys

tänä vuonna voitaisiin merkittävästi enemmän lisätä asuntotuotantoa mutta näitä tahoja jotka rakentaisivat asuntoja niitä rakennuttajia meillä ei valitettavasti enää siinä mittakaavassa ole

minusta on tärkeätä nostaa myöskin osaamisperusteisen kasvun luontia jatkuvasti esiin ja se tarkoittaa sitä että meidän pitää pystyä saamaan enemmän aikaan meidän korkeakoulukenttää hyödyntämällä

täällä on monta eduskuntaryhmää antanut tahtotilan myöskin sille että tätä toimea instrumenttia voitaisiin kokeilla koska se on ihan uudenlainen toimenpide

kun nyt hallitus on tehnyt näitä investointeja merkittävät investoinnit tulivat jo viime vuoden puolella siihen että tätä osaamisperusteista kasvua ruvettiin luomaan myöskin korkeakoulusektorin puolella ja olemme nyt tukeneet erilaisia hankkeita että heillä olisi edellytykset luoda tässä ajassa tarvittavaa kasvua myöskin osaamisperusteisesti yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tuella

itse kannatan vahvasti sitä että me lähdemme siitä että maksimikokoa pitää pystyä jatkossa säätelemään ja siltä osin työryhmä käsittääkseni huomenna tulee luovuttamaan sensukaisen mietinnön

ja niin kuin minä tässä totesin kaikella sydämellä täsmätoimia meillä on vaikka kuinka paljon mutta niillä ei ole saatu siirrettyä ikäluokkaa toiselle asteelle ja meidän ainoa mahdollisuutemme on että meidän lapset ja nuoret kävisivät yhä enenevissä määrin toisen asteen koulutuksen

kun me pohdimme mikä on se tapa varmistaa että järjestäjät rahaa saavat niin kyllä silloin täytyy myös miettiä voimmeko me palkita järjestäjiä juuri siitä että he pitävät nämä nuoret oppilaitoksissa ja syntyy suoritteita joista syntyy se kokonainen todistus ja nuoret sitten jaksavat ja pystyvät nousemaan siivilleen

tuo postilaki aikoinaanhan sorvattiin viime hallituskauden loppupuolella varsin tiukaksi ja voi sanoa että postilaki kyllä suojelee suomalaisten postipalveluja aivan sopivalla tavalla

siellä on tiukat klausuulit siitä että postin on pidettävä huolta siitä että välimatka postipalveluihin säilyy kohtuullisena ja on varmistettu että jokaisessa kunnassa on vähintään yksi postikonttori

minusta oli hyvä että itse asiassa käytitte nämä puheenvuorot niin kuin käytitte koska kannattaa nyt tarkemmin perehtyä siihen minkälaisen hallituslinjan asuntopolitiikkaan on tämä hallitus valinnut

siltä osin haluamme pitää myös siitä kiinni että vapaa sivistystyö voi jatkaa palveluiden tarjontaa tällä koulutussektorilla silloin kun me puhumme niistä asioista jotka he ovat järjestäneet joko toisen asteen koulutuksena tai perusopetuksen lisäopetuksena

tärkeä juttu on myös se että ammattikorkeakoulu uudistuksen yhteydessä annetaan nyt merkittävät valtuudet myös ammattikorkeakouluille tämän soveltavan tutkimuksen tekoon ja sitä kautta

me ajattelemme että lukiostakin valmistutaan mutta nyt kun te katsotte näitä tilastoja niin tosiasia on se että monelta jää lukion todistus tai ylioppilastodistus saamatta ja nyt tällä rahoitusjärjestelmällä tuetaan sitä että oppilaitokset huolehtivat siitä että tuetaan viimeiseen asti nuorta että hän pystyisi vielä sen viimeisenkin oven avaamaan

on totta että meillä on hyvin subjektiivistakin tulkintaa siitä mitä yhteisesti on sovittu

tätä kautta on selvää jo että itellan yleispalveluvelvoitteen suorittajana on pakko noudattaa tätä postilakia

arvoisa puhemies

olen saanut samankaltaisia viestejä ja nyt kymmenen kuukauden aikana totta kai olen omalta osaltani ajatellut että jotakin tarttis tehrä

uskon että tämä lentoliikennesopimus on kaikilta osin kyllä tervetullut siitä ei ole kysymys mutta tällaisessa keskustelussa varmasti moni omaa maakuntaansakin edustava miettii että jos gambian kanssa sovitaan lentoliikenteestä niin kovin tahmaista on ollut sopia näiden meidän omien alueidemme kanssa lentoliikenteestä

tätä selvitettiin jo viime kaudella ja minusta se on oikeansuuntainen ja siitä kritiikistä huolimatta että se ei laske vuokrahintoja merkittävällä tavalla on minusta silti oikein että toitte tämän

me olemme aluehallintoviranomaisten kanssa käyneet jo sekä yksittäisissä tapauksissa neuvotteluja mutta myöskin laajemmalla joukkueella olen aluehallintoviranomaisille kertonut siitä ongelmasta että eri alueilla meillä saattavat tulkintakäytännöt vaihdella

meidän on myönnettävä tietysti että valtiovallan ohjaus ei kohdistu aina niin että me voisimme loppuviimeksi olla kaikkien kuntien tekemien ratkaisujen vartijoina ja todellisuus voi kääntyä joskus toisenlaiseksi kuin olemme odottaneet

yhdyn aivan täysin edustaja uotilan arvioon siitä että luulisi hallituksen sentään omaa hallitusohjelmaa noudattavan mutta päästökauppatulojen suhteen te toimitte juuri päinvastoin kuin lupasitte

on tärkeää tehdä uusia aluevaltauksia myös siinä suhteessa että saadaan reititys gambiaan kulkemaan ja uskon aidosti että se kyllä kantaa kortensa kekoon että se ei ole meidän alueiltamme pois mutta tärkeätä on huomata se että me olemme kyllä finavian toiminnan kautta ajaneet itsemme todella vaikeisiin käsiin

siltä osin tiedän tapauksia joissa esimerkiksi tällä hetkellä me keskustelemme aika paljon opettajien lomautuksista ja siitä mistä tuo tarve esimerkiksi lomautuksiin on tullut

minusta on hirvittävän tärkeää todeta että kun nyt ollaan tilanteessa jossa yliopisto ja ammattikorkeakouluväki ovat menettäneet luottamuksen teihin niin se on minusta todella todella iso juttu

juuri vastasin edustaja kerolalle tähän kysymykseen että kyllä aiotaan hyödyntää samassa laajuudessa kuin nykyäänkin

tosin olen olettanut että ministeri tulisi tässä katumapäälle ja siltä osin investointiavustusta vielä tarjottaisiin kuitenkin joillekin ryhmille

samoin on kyllä kysyttävä kuten kaikkialla muualla maailmassa ihmetellään mitä kreikalle tapahtuu

eduskunta on omalta osaltaan luovuttanut kyllä päätösvaltaa finavialle tavalla jossa sitten tätä omistajaohjausta ei ole pystytty samassa yhteydessä tiukentamaan

minun täytyy kyllä sanoa että missään päin suomea kun olen kiertänyt kukaan ei ole tullut siihen tulokseen että nuorille ihmisille ei haluttaisi tarjota opiskelupaikkaa ja työtä

kyllä eduskunta on se foorumi joka näitä vastauksia odottaa mutta kun ei edes valtiovarainvaliokunta ole saanut tarpeeksi informaatiota miten mennään eteenpäin niin toivon ja vetoan teihin arvoisa valtiovarainministeri stubb että puhutte pääministerille ja tuotte pääministerin ilmoituksen tänne eduskuntaan jotta saadaan keskustella kreikasta sillä kreikan vastuita ei pidä laajentaa

nämä ovat kaikki niitä suuria haasteita joita me omalta osaltamme joudumme linjaamaan ja miettimään voiko näin jatkossa ihan toimia vai pitäisikö tähän laajemminkin puuttua

minä todella toivon ministeri että vakavoidutte tämän uhan alla

arvoisa puhemies

nämä finavian viimeaikaiset ulostulot maakuntakenttien toimintoja lakkauttaen esimerkiksi se että he keräsivät varkaudessa jo pois kaiken elektroniikan sieltä varkauden lentokentältä osoittavat kyllä minusta todellista ylimielisyyttä kun eduskunta nimenomaan linjasi että ennen kuin mitään yksipuolisia ratkaisuja finavia tekee niin pitää tämä lentoliikenteen kokonaiskartoitus tehdä

arvoisa puhemies

edustaja viittasi siihen kävelevätkö nyt sitten vaikeana taloudellisena aikana kunnissa hyvät tarkoitukset jotka me täällä laitamme eteenpäin eli että me lisäämme merkittävästi oppilashuoltotyötä kouluissa kävelevätkö nämä merellä linjaukset sitten taloudellisessa tilanteessani toiseen suuntaan

yksi mikä nostaa meidän asumisen hintaa on erityisesti tonttimaan puute tietyillä seuduilla tai sen kalleus joka sitten omalta osaltaan nostaa taas hintoja ulottumattomiin

ensimmäistä kertaa tämä hallitus haluaa kantaa siitä vastuun että jokainen nuori voisi saada itselleen ja elämälleen suunnan

arvoisa puhemies

meidän järjestelmähän tällä hetkellä ohjaa nuoria hyvin paljon siihen että kun oppilaitos saa rahaa siitä tosiasiassa meillä on syntynyt tällainen tilanne niin on aika paljon nuoria jotka opiskelevat neljä vuotta erityislukiossa

arvoisa puhemies

kunnissa on paljon pohdittu sitä miten palveluita järjestää ja valitettavan usein mantraksi on koitunut se että me keskitämme yhä enemmän ja me säästämme palveluista ja unohdamme laadun

siksi minä kyllä hämmästelen hirvittävän paljon sitä että keskusta ei pidä onnistuneena nuorisotakuun käynnistämistä tällä hallituskaudella

me olemme tehneet postilain jossa on aika tiukasti sidottu nuo ehdot joilla postipalvelut suomessa on turvattava ja erityisesti tämä sitoo postikonttoreita eli tätä postipisteverkostoa

lopuksi toteaisin vielä arvoisa puhemies että kyllä on hallituksilla eroa

mutta samaan aikaan on tunnustettava että rahoitusjärjestelmän muutos tarkoittaa nyt sitä että enää ei ole merkitystä sillä onko oppilaitoksen väki kahtena päivänä vuodessa paikalla mistä rahoitusta tulisi vaan loppuviimeksi merkitsee se kokonaisuus onko saatu tarpeeksi niitä kursseja täyteen

toinen on tietenkin se että me keksimme luovia ratkaisuja siinä minkälaisia kiinteistöjä me korjausrakennamme tai korjausparannamme käyttöön ihan uudelle käyttötarkoitukselle

nuorisotakuu on vuoden vanha laki jonka pohjalta me olemme pystyneet muuttamaan koko suomalaisen ajattelun siinä että jokaiselle nuorelle pitäisi järjestää kohtuullinen tie eteenpäin

on naulattu hyvin tarkkaan lakiin mitä tämä tarkoittaa käytännössä

kiitän myöskin mahdollisuudesta osallistua tähän keskusteluun koska koen että työvoiman liikkuvuuden ja saatavuuden varmistamiseksi asuntopoliittisiakin toimia tarvitaan

nämä ovat sellaisia asioita joissa valtion pitää olla aktiivinen ja meillä on esimerkkejä tästä jo olemassa että on toimittu myöskin näiden linjausten mukaisesti

olisin tietysti suonut niin kuin edustaja vehkaperäkin tässä viittasi sen että yleispalveluvelvoitteen tuottaja itella olisi odottanut jos ei muuta niin palvelun tuottajana sitä että valtiovalta määrittelee mitä tuo postilaki tarkoittaa käytännössä

sen toisena kääntöpuolena on kaikki budjettirahoitteiset vaihtoehdot ja toteutetaan tuo budjettirahoitteisuus millä tavalla tahansa se tarkoittaa sitä että valtion budjetista siirretään jokin menoerä hoidettavaksi ikään kuin sitten yleisradiotoiminnan kattamiseksi

meidän täytyy myös muistaa kuinka vaikeassa taloudellisessa tilanteessa me olemme ja antaa myös armoa sille että kaikille nuorille ei ole ihan vielä töitä järjestynyt

arvoisa puhemies

tämä kuntien palveluiden järjestäminen voi johtaa sellaiseen tilanteeseen että tämä tehokkuusajattelu nouseekin tämän hienon mallin kaikkein tärkeimmäksi tehtäväksi

mihin kouluun he pääsevät mikä tulee olemaan heidän tulevaisuuden uransa ja meidän pitää kaikin tavoin varmistaa ettei yksikään yhdeksäsluokkalainen enää jää rannalle

nyt tässä ollaan menossa takapuoli edellä puuhun koska asetusteksti on syksyn aikana tarkoitus kirjoittaa ja tässä postilain tulkinnassa asetustasolla määritellään mitä tarkoittaa kohtuullisuus

me olemme monelta osin eduskunnan tahtotilan laittaneet kuntoon kuntien tahtotilan ja meillä on olemassa jo vanhoja välineitä mutta on myönnettävä että ne eivät kaikki ole riittäviä

meidän iso ongelma erityisesti pääkaupunkiseudulla on se että tavallinen duunari ei pysty ostamaan enää pääkaupunkiseudulta asuntoa eikä tarvitse olla porilainen tuodakseen tämän suruviestin kaikille

minä kyllä syvän vetoomuksen esitän että siinä missä lentoliikennettä parannetaan myöskin ympäri maailmaa meidän pitäisi pystyä parantamaan sitä ihan selkein ministeriottein ja eduskunnan linjauksin myöskin koti suomessa ja pitämään huolta siitä että finavia on meille renki ei isäntä

onko siis ministeri niin että kunnat laitetaan nyt samaan tuottavuuskuuriin kuin valtion muutkin laitokset vai onko tässä kysymys todellisesta tarpeesta auttaa kuntia tässä hädässä

arvoisa puhemies

kuitenkin tärkeää on ollut se että riippumattomuus säilytetään jolloin on annettu parlamentaarinen tahtotila sille että tuo osuus joka kansalaisilta kerätään verotuottona myöskin korvamerkitään ja tässä ta pauksessa juuri tästä on kysymys

siksi tarvitaan uusia toimia

mutta kysymys on sen takia tärkeä että meidän täytyy myös varmistaa erityistä tukea tarvitseville nuorille mahdollisuus siihen että he voivat opiskella neljä vuotta ja tätä oikeutta kukaan ei ole opiskelijoilta ottanut pois koska se sama raha joka meillä on järjestelmässä jaetaan toisin perustein mutta samoille järjestäjille

olen nyt saanut tämän hallitusrivistön myöskin vakuuttumaan siitä että me voimme asuntopoliittisia toimia ottaa puolivälitarkasteluun ja sitten myöskin riihessä näitä lisätoimia esittää

kyllä tämä on todella hieno asia että otatte sen esiin tässä salissa millä tavalla me voisimme tukea sitä että palataan takaisin juurille siinä mistä suomalainen peruskoulu on tunnettu ja tehtäisiin siellä puolella yhtä hyvää työtä seuraavassakin sukupolvessa

siis se on aivan selvää että me noudatamme postilakia ja asetus tulee olemaan postilain mukainen eli siinä suhteessa lohdutuksen sana edustaja vehkaperälle

kiitos hyvistä kysymyksistä

arvoisa puhemies

ensinnäkin minusta on tärkeätä että edustaja jungner aloitti siitä ytimestä eli että voidaanko tätä aikataulua katsoa siitä näkökulmasta että maailmassa kehitys menee eteenpäin

eli on haluttu että tuo raha joka yleisradiotoiminnan tukemiseen menee kuitenkin korvamerkitään summana ja näin tässä on tehty tässä sovussa ja minusta on tärkeää että se tehtiin sosiaalisesti oikeudenmukaisesti

se on erittäin suuri hätähuuto koska myöskin tällä suomella pitää olla sellainen pääkaupunkiseudun veturi johon on jokaisella työntekijällä esimerkiksi palvelualalle varaa tulla töihin

tasa arvoisen koulutuksen edistäminen on ollut yksi meidän menestystekijä ja siellä puolella pitää ehdottomasti tehdä työtä tasa arvon edistämiseksi entistä vahvemmin koska me näemme että sekä koulujen välinen eroavaisuus että myöskin lasten ja nuorten oppimiserot kasvavat koko ajan

eli siltä osin tämä on hieno uutinen että ensimmäistä kertaa kaikki jotka hakivat pääsivät koska se ei ole toteutunut aikaisemmin eli tällä uudistuksella ollaan saatu kaikki nyt kouluun

on ensinnäkin myönnettävä että valitettavasti meillä ei enää ole sellaisia yleishyödyllisiä toimijoita jotka heti tulisivat markkinoille hoitamaan tätä hankalaa asuntopoliittista pullonkaulaa erityisesti pääkaupunkiseudulla

lähtökohta on siis se että me annamme nyt tällaisen ikään kuin poliittisen periaatelinjauksen josta sitten järkevää on jatkon kannalta seurata tiukasti sekä seurantaryhmän toimesta jossa on ala edustettuna että myöskin poliittisen päätöksenteon toimesta mikä tuo aikataulu voi käytännössä olla

monet edustajat oinonen kalmari ruohonen lerner myöskin viitanen lapintie ja tiilikainen omalta osaltaan kuuluttivat sosiaalista oikeudenmukaisuutta myöskin yksittäisten maksajien kohdalta ja näin todella on nyt tarkoitus tehdä

on siirrytty sanoista tekoihin

olemme olleet kaukaa viisaita vaikka emme ole päässeet tästä puhumaankaan nokikkain nimittäin tällä hetkellä valmistavan koulutuksen esitys on täällä eduskunnassa sisällä

arvoisa puhemies

minusta on hyvä että eduskuntaa kiinnostaa se kuinka paljon oppivelvollisuusiän pidentäminen tulee maksamaan koska nyt on sitten faktaa pöydällä

nämä ovat huolestuttavia viestejä koska alun perin peruskoulua ei suunniteltu tähän tarkoitukseen vaan aivan toisenlaiseen tarkoitukseen siihen että meidän tasa arvoinen koulutus olisi kaikissa mittapuissa mahdollista taustaan tai varallisuuteen riippumatta ja sitä kautta olemme nähneet nämä uhat mutta myöskin monet muut uhat jotka liittyvät tähän pisa tutkimustulokseenkin

oli hyvin vaikeaa päättää mitä sosiaalinen oikeudenmukaisuus käytännössä olisi jottei tuo maksu kun se korvamerkitään nouse liian suureksi ja tässä tapauksessa on haettu kantokyvyn rajoja molemmista päistä

käytännössä kysymys on kelpoisuuksista ja mitoituksista ja olen hyvin ymmärtäväinen sille että kenttä ei ole hyväksynyt sitä että eduskunnassa kaikki muut asiat voidaan käsitellä mutta nämä vaikeimmat asiat jäivät

sitä varten käydään lausuntokierros ja todetaan nyt vielä kerran että minä tulen mielelläni keskustan eduskuntaryhmään heti kun pyydätte käymään näitä erilaisia kustannusarvioita läpi

minä en oikein ymmärtänyt sitä että jos me olemme kerran tehneet aikaisemmin linjauksen mistä ei ole luovuttu ja sopineet tietyistä kilometrimääristä ja julkisen liikenteen tietyistä tuntimääristä että siltä osin jos ne eivät täyty niin me lennämme myöskin eteläisen suomen alueille